samalla on muistettava että tämän vuoden budjettiin hallitus karsi näitä määrärahoja huomattavasti aiempiin vuosiin verrattuna

siksi olemme esittäneet aivan jotain muuta kuin sitä perinteistä pientä viilaamista hallituksen budjettiesitykseen

useassa puheenvuorossa on tullut esille valtionosuusjärjestelmä ja hallitusohjelma lähtee siitä että sitä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta että se on osa sitä ja se on että järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkiytetään ja järjestelmän kannustavuutta parannetaan

toimivaa ja kunnollista perustieverkkoa sekä yksityistieverkostoja tarvitsevat näiden teiden varrella asuvat aivan tavalliset suomalaiset kesämökkiläiset maatalous tavaroiden toimittajat ja suomalainen yrityselämä

keskusta esittää isoja satsauksia uuteen yrittäjyyteen ja työllisyyden parantamiseen kasvurahaston ja valtion infra oyn kautta

arvoisa puhemies

liikennehankkeita ja perustienpitoa kannattaa käyttää myös suhdanteiden tasaamiseen

milloin valtionosuusjärjestelmästä tulee tietoa meille enemmänkin

taantuman aikana isonkin liikennehankkeen käynnistäminen on työllisyyden parantamiseksi järkevää edustaja mattila koska edustaa kiljunen

infra oyn tehtävänä olisi liikenneverkon rakentaminen sähköverkkojen omistaminen ja bioenergian terminaaliverkoston perustaminen

keskustan mielestä biotaloudessa ja ympäristöteknologiassa luonnonvaroissa elintarvikkeissa sekä esimerkiksi matkailussa on kasvun mahdollisuuksia suomessa

harmaan talouden torjunnassa ja tietojärjestelmien uudistamisessa on säästöjen mahdollisuuksia

keskusta lähtee siitä että tarvitsemme työllisyyttä ja kasvua koko maassa emme pelkästään kasvukeskuksissa ja suurissa kaupungeissa

hallituksen kunta ja sote uudistukset saavat koko ajan aivan aiheellista kritiikkiä myös puolueettomilta asiantuntijoilta ja jopa uudistusten perustuslainmukaisuutta on arvosteltu ankarasti

tähän suureen asiaan meitä kaikkia koskettavaan asiaan keskusta on esittänyt kotikuntamaakunta mallin joka on hyvä pohja tulevaisuuteen ja kuntien väliseen yhteistyöhön

arvoisa ministeri mikä on teidän mielestänne oikea rahoitustaso perusväylänpitoon ja yksityisteiden parantamisen määrärahoihin

hallituksen linjaukset ja leikkaukset keskittävät suomea ja suomalaisia yhä suurempiin yksiköihin ja luovat epätasa arvoa ihmisten välille

tarvitsemme ennen kaikkea lisää työtä ja työpaikkoja

myös maakunnissa ja maaseudulla on voitava asua yrittää tehdä työtä ja liikkua turvallisesti

kyse on oikeudenmukaisuudesta sekä suomen ja kaikkien suomalaisten puolustamisesta

arvoisa puhemies

tie ei ole helppo mutta tarvitaan oikeudenmukaisuutta ja ihmisten tasavertaisuutta lisääviä päätöksiä

samalla on kuitenkin huomattava että monilla perheillä on välttämätöntä olla useampi auto jotta työssä käyminen asioiminen ja yleensäkin liikkuminen on mahdollista ja silloin monesti se niin sanottu kakkosauto on huomattavasti vanhempaa vuosimallia

mikäli tavoitteena on uusien vähäpäästöisten autojen suosiminen verotuksessa voidaan toteutus suorittaa myös alentamalla näiden autojen autoverotusta

mikäli tavoite on taas tehostaa vanhempien autojen romutusta voidaan se myös toteuttaa maksamalla palkkio auton romuttamisestakin

mikäli autojen romutuspalkkiokokeilu suoritetaan hallituksen esittämällä tavalla on mielestäni kokeilua seurattava tarkasti ja arvioitava kokeilun vaikutuksia

ympäristövaliokunta on toistuvasti kiinnittänyt huomiota siirtoviemäreiden merkitykseen ympäristönsuojelussa ja nyt vesihuoltohankkeiden määrärahaa vähennetään

yksi asia on miten varmistetaan että kuluttaja saa aina autokaupassaan täyden hyödyn palkkiosta ja miten varmistetaan tasapuolisuus kansalaisten kesken

onko tämä hyvä

samoin on myös seurattava mikä vaikutus tällä hallituksen esityksellä on ensi vuoden alkupuoliskon autokauppojen määrään koska romutuspalkkiokokeilu toteutetaan vasta ensi vuoden loppupuoliskolla määräaikaisena

toinen asia johon haluaisin kiinnittää huomiota on se että eriasteisten kaavojen tulisi olla sallivia eikä poissulkevia

etenkin maakuntakaavoilla luodaan joko edellytyksiä tai esteitä alueiden kehittymiselle

samoin on myös seurattava mikä vaikutus tällä kokeilulla on kaiken kaikkiaan vaihtoautojen kaupan määrään ensi vuonna

arvoisa ministeri voitaisiinko päätäntävaltaa esimerkiksi maakuntakaavoissa tuoda lähemmäs maakuntatasoa ja nopeuttaa kaavakäsittelyjä

edustaja wallinille ja oikeastaan myöskin edustaja laukkaselle toteaisin että kyllä tässä on kansallinen etu meillä kaikilla toiveena ja halutaan turvata suomalainen yrittäjyys ja tässä tapauksessa nimenomaan kuljetusyrittäjien tulevaisuus ja myöskin kuljettajien tulevaisuus se että heille olisi töitä

varmasti se kansallinen etu on se mutta niitä keinoja millä me pystymme tässä tilanteessa turvaamaan sen tulee yhteisesti hakea

itse toivon niin kuin sanoin jo aikaisemmassa puheenvuorossa että siellä valiokuntakäsittelyssä pohditaan hyvinkin perusteellisesti miten tästä voidaan mennä eteenpäin

aivan liian usein erilaiset valitukset viivästyttävät rakennushankkeita ynnä muita hankkeita ja aiheuttavat niille kohtuuttomiakin lisäkustannuksia ja viivästyttävät niitä nimenomaan

ja ihan sen verran vielä haluan sanoa että kun puhutaan eurooppalaisista kuljetusyrittäjistä ja suomalaisesta kuljetusyrittäjyydestä niin siinä on se iso ero että tuolla euroopassa ne yritykset ovat paljon isompia

siksi myös viranomaiskäsittelyille tulisi asettaa kaavoitusprosessissa tietyt nimenomaan sitovat käsittelyajat

arvoisa puhemies

kyllä ne suuret yritykset pystyvät varmasti tulevaisuudessakin menestymään mutta miten pienet ja keskisuuret suomalaiset kuljetusyritykset pystyvät tulevaisuudessa menestymään siitä on kyse

liikenneministeri totesi omassa puheenvuorossaan kutakuinkin että taloudellisten kannusti mien käytöstä ajoneuvojen romutuksen taikka kierrätyksen yhteydessä on esimerkkejä muista eu maista

miten hän kokee nämä muiden maiden kokeilut

kyllähän tämä asia on monta vuotta ollut jo esillä niin että onko meillä suomessa mahdollisuus viedä tätä asiaa vielä tuonne eun tasolle pohdittavaksi

samoin myöskin kysyisin ministeriltä koska eri lähteistä on tullut myöskin arvioita voitaisiinko pohtia että tällä hallituksen esityksellä on vaikutuksia yhden toimialan tukemiseen ja kanavoituuko merkittävä osa tuesta mahdollisesti ulkomaalaiselle autoteollisuudelle eikä suomalaisille

siksi perusväylänpidon määrärahoihin pitää saada reilu tasokorotus pikaisesti

perusväylänpito ja korjausvelan hoitaminen mukaan lukien alempiasteinen tieverkko ja yksityistiet onkin nostettava aivan liikennepolitiikan kärkeen

nyt ja tulevaisuudessa työllisyyden parantamisen ja velkaantumisen kasvun taittamisen tuleekin olla meidän kaikkien päätösten päämääränä

uusien suurten liikenneväylähankkeiden rahoitus on hankala lähes mahdoton toteuttaa normaalin budjettirahoituksen kautta

hallituksen itselleen asettamat tavoitteet elikkä työllisyyden parantaminen ja valtiontalouden tasapainottaminen ovat karkaamassa käsistä

nyt lähetekeskustelussa olevan hallituksen esityksen mukaan päätösvalta rakentamisen poikkeamistilanteista siirtyy ely keskuksilta kunnille

onko kaksoisraiteen luumäkiimatra suunnittelu käynnissä nyt vai onko tämä uudelleenarviointi

oma pesä on kuitenkin jäänyt osin tarkistamatta ja toimet kasvun sekä työllisyyden luomiseksi ovat kovin heiveröisiä

nykyinen poikkeamisvallan jako kunnan ja ely keskusten välillä aiheuttaa usein päällekkäistä työtä ja myös hidastaa lupaprosesseja

kilpailukykyä turvataan järkevillä työmarkkinaratkaisuilla ja hallituksen pitäisikin patistella työmarkkinajärjestöjä sopimisen tielle

tällä hallituksen esityksellä edistetään ely keskusten ja kuntien voimavarojen kohdentumista sekä selkeytetään poikkeamistoimivaltaa

lupaprosessit nopeutuvat kuntien ja ely keskusten päällekkäinen työ vähenee ja kuntien kannalta tilanne paranee myös siinä että ne voivat myös periä halutessaan maksun tekemästään päätöksestä

liikennehankkeiden investointeihin keskusta esittää valtion infra oyn perustamista

sen avulla saadaan ennustettavuutta liikenneväylähankkeisiin

on kuitenkin tärkeää että tärkeät oikeustoiminnot saadaan pidettyä käynnissä

talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan kannattaisi nyt lisätä rahoitusta koska se tutkitusti maksaa itsensä takaisin

oikeushallinnon määrärahavähennykset vaikuttavat suoraan henkilöstön määrään ja on huolehdittava siitä että kansalaisten oikeusturva säilyy vaikka rahan määrä vähenisikin

nyt tarvitaan myös pikaisia toimia työllisyyden parantamiseksi

odotan suurella mielenkiinnolla hallituksen seuraavaa lisätalousarviota

siinä tulee olla elvyttäviä toimenpiteitä

esimerkiksi nyt kannattaisi lisätä rahoitusta homeongelmaisten rakennusten kunnostukseen ja pikaista toteutusta odottaviin liikenneväylähankkeisiin

nämä hankkeet ovat panostusta myös työllisyyteen tulevaisuuteen ihmisten terveyteen ja liikenneturvallisuuteen

suomea pitää uudistaa koko maan ihmisistä huolehtien ilman keskittämistä

heikoimmista on pidettävä huolta

pelkään pahoin että hallituksen nyt meille esittämät toimet eivät nosta maatamme nykytilasta uudelle kasvu uralle

arvoisa puhemies

korotusten perusteena on pääsääntöisesti kustannusvastaavuuksien alijäämäisyys

alijäämäisyyteen on vaikuttanut aluskäyntien määrän vähentyminen laman johdosta viime vuosina sekä väylänpitokustannusten nousu parin kovan talven vuoksi elikkä siis muutamana talvena

liikenne ja viestintävaliokunnan kannanoton mukaan nykyinen väylämaksusääntely ja maksujen tasasuuruiset korotukset eivät valiokunnan arvion mukaan kohtele riittävän tasapuolisesti esimerkiksi niitä varustamoja jotka ovat jo investoineet jäissäkulkuominaisuuksiltaan erinomaisiin aluksiin

valiokunnan saaman selvityksen mukaan väylämaksujärjestelmän rakennetta ja perusteita olisikin tarkasteltava kokonaisuutena ei pelkästään tällä tavalla väylämaksun korottamisena

asiantuntijakuulemisessa on tullut selkeästi esille että mahdollinen korotus vaarantaa suomen ja suomalaisten satamien kilpailukykyä muihin itämeren satamiin nähden ja tällaisessa taloudellisessa tilanteessa suomella ei ole kyllä varaa tähän

näkymät ovat hieman valoisammat tulevaisuudessa

kuten edustaja vehkaperä omassa puheenvuorossaan kertoi keskusta tulee esittämään toisessa käsittelyssä hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämistä

myöskin omasta puolestani iso kiitos ministeri bernerille tuosta selvityksestä ja noista vastauksista joita te annoitte meille edustajille keitä tässä salissa vielä on ja siitä selvityksestä minkä takia nimenomaan tämä hallituksen esitys on täällä meidän salikeskustelussamme nytten ja niistä taustatiedoista myöskin että mistä se on tullut

olen käsittänyt että kyllä tässä salissa me kaikki yhteisesti haluamme turvata suomalaisen kuljetusyrittäjyyden tulevaisuudessa ja nimenomaan niitten suomalaisten kuljettajien työpaikat ja tulevaisuuden myöskin heille

etsitään nytten kaikki yhdessä sitten niitä keinoja oikeastaan käännetään kaikki matot ja katsotaan löytyykö mattojen altakin vielä niitä keinoja millä voidaan niitä tapoja löytää että se suomalainen yrittäjyys on voimissaan myöskin tulevaisuudessa

keskustelu päättyi

tätä kautta asiantuntijat ovat arvioineet että silloin tarvittaisiin jos viisumivapaus tulisi venäjä venäjä

kotiin vietäviä palveluja ympärivuorokautista hyvää hoitoa palvelukoteja ja erityisesti toimivaa omaishoitoa

pitkään odotetun ja toivotun vanhuspalvelulain tarkoitus ja tavoitteet ovat hyviä

laitoshoitoakin tarvitaan

nykyinen hallitus on jo leikannut kuntien valtionosuuksia huomattavasti enemmän kuin se nyt on varannut vanhuspalveluiden toteuttamiseen

kyse on itse asiassa pääosin samoista rahoista

monia omaishoitajia kuitenkin askarruttaa kysymys miten hallitus jakaa nuo eurot kunnille ja miten hallitus varmistaa niiden kohdistuvan juuri omaishoidon tukipalveluihin kunnissa kun kunnat joutuvat työskentelemään yhä tiukkenevassa taloustilanteessa

välikysymyskeskustelussa heräsi myös kysymys onko hallitus itse asiassa perääntymässä hallitusohjelmansa omaishoidon tuen kirjauksesta joka kuuluu seuraavasti

keskustan mielestä omaishoidon tuki tulee siirtää kelan hoidettavaksi jotta omaishoitajat ovat koko maassa tasavertaisessa asemassa

vanhusten hoivan taso kertoo siitä miten arvostamme ikäihmisiä ja vanhuksia

tässä on parantamisen varaa varmasti vielä meillä jokaisella

vanhuksia ei pidä nähdä ainoastaan kulueränä vaan heidän elämänkokemustaan työtään ja kykyjään tulee siirtää eteenpäin myös tuleville sukupolville

arvoisa puhemies

useimpien ennusteiden mukaan ensi vuodeksi arvioitu talouskasvu on vaihtumassa jo tämän vuoden loppupuolella bruttokansantuotteen laskuksi ja siis taantumaksi ensi vuoden alkupuolella

talouskasvu on pysähtymässä vienti hiipuu asunto ja autokauppa on hiljentymässä teollisuustuotanto on laskussa ja lomautus ja irtisanomisilmoituksia tulee jatkuvasti kuten olemme huomanneet